siinä yhteydessä kävi sitten ilmi että kun tämän ohjelmasarjan sisältöön oltiin tyytymättömiä niin oli tullut erilaista valitusta yleisradion johdolle asioista ja että tähän ohjelmaan ohjelman tekijöiden antaman tiedon mukaan sen sisältöön ja ohjelman tekotapaan oli puututtu myös yleisradion hallituksesta käsin

arvoisa puhemies

kyllä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kuulemisissa tuli se aivan hämmästyttävä tieto vastaan minkä varustamoyhdistys kertoi että he eivät tienneet tästä suomen hallituksen ehdotuksesta mitään ennen kuin se tehtiin

pidän täysin sopimattomana sitä että yleisradion hallituksessa olevat henkilöt ryhtyisivät itse omaan työsuhteeseensa perustuvissa asioissa soittelemaan yleisradion johdolle ja esittämään vaatimuksia millaisia ohjelmia tai millä tavalla pitää tehdä

siis liikenneministeri ja ympäristöministeri olivat jättäneet tämmöisen kansainvälisen ehdotuksen ja vasta sitten kun se oli jätetty alkoi tulla tietoa siitä mitä tapahtui

jos on yleisradion hallituksessa täytyy pitää siitä huolta että ei ole samaan aikaan hoitamassa jonkin firman viestintätehtäviä suhteessa yleisradioon

eihän näin voi toimia kukaan järkevä ei mikään järkevä maa eikä mikään järkevä hallitus että ei käytetä sitä osaamista seurannaisvaikutuksista joka on olemassa

toivon että yleisradion hallintoneuvostossa otettaisiin nämä corporate governance asiat vakavasti koska näillä on suuri vaikutus siihen että yleisradion uskottavuus ja luotettavuus riippumattomana elimenä voi säilyä joka suhteessa

haluttiin nyt profiloitua tällä tavalla ja laskua lähtee sitten tulemaan

se on aivan olematon suhteessa näihin muihin toimiin öljypäästöjen vähentämiseen tämän matkustaja alusten käymäläjätteen laskemiseen itämereen sen lopettamiseen puhumattakaan sitten siitä että jos ryhtyisimme todellisiin ja jämeriin toimenpiteisiin maataloudesta valuvien päästöjen lopettamiseksi että ne eivät enää tule itämereen ja käyttäisimme eun ympäristötukea näihin asioihin niin olisimme aivan eri mittaluokan asioissa

pulliainenkin miettisi sitä jonkun aikaa sen seuraus meidän metsäteollisuutemme ja meidän aluerakenteemme kannalta erityisesti itä ja pohjoisessa suomessa joista tullaan pitkien kuljetusten päästä markkinoille

sinne kun pannaan lisää niin koko ajan tulee se kysymys mistä otetaan se lisäkustannus jonka joudumme maksamaan verrattuna keski euroopassa tehtävään tuotantoon

arvoisa puhemies

olen yllättynyt että kun erittäin kokenut ja talousasioihin erikoisesti keskittynyt edustaja ala nissilä on huolissaan tästä taloustilanteesta hän ei ota vastaan niitä esityksiä joita ihan rakentavassa mielessä on opposition puolesta toimitettu

kyllä tämä on aika ison keskustelun väärti koska siis metsäteollisuudessa arvioidaan että nämä lisärasitteet tarkoittavat useamman tehtaan sulkemista jos nämä viedään tällaisenaan lävitse kuin mitä tässä on todettu

minun on vaikeaa ymmärtää että tätä ei suomen keskusta voisi hyväksyä ja oletankin että sen johtava talousasiantuntija voisi viedä tämän ihan vakavaan harkintaan

tämä ei ole nyt mitään vinoilua vaan ihan vakava ajatus

mistähän ne mahdetaan maksaa sen jälkeen jos tähän tuotannolliseen toimintaan suhtaudutaan näin suurella välinpitämättömyydellä kuin mitä tässä viime puheenvuorossa vihreiden osalta on ollut

täytyy tehdä järkevää ympäristönsuojelupolitiikkaa suhteuttaa toimet myös kustannuksiin ja hakea sellaisia ratkaisuja jotka tuottavat parhaan mahdollisen lopputuloksen ilman että se tarkoittaa sitä että me täällä suljemme tehtaita ja siirrämme tuotantoa usein maihin joissa päästöt ovat suurempia

tässä edellä edustaja viitanen viittasi tähän merkittävään selvitysmies harpfin tekemään työhön ja hänen tekemiinsä ehdotuksiin

jos venäjä jää tästä ulos niin kuin sopii arvata niin se tarkoittaa sitä että venäjän satamiin menevät lastit ovat vapaat näistä maksuista siellä voidaan jatkaa ihan entisten normien mukaisesti

sitten sen lisäksi siitä on eräitä osioita toteuttamatta ja niistä tärkein koskee tätä digitaalisten välineiden arvonlisäveron laskua

tämän ilmiön takia olen sitä mieltä että vihreitä ei pidä lähettää mihinkään tämmöisiin kansainvälisiin neuvotteluihin koska heille ei merkitse yhtään mitään se kustannus joka suomelle ja suomalaisille tulee

se pitäisi saada nopeasti aikaan ja rohkenenkin toivoa että tässä hallitus veisi tätä asiaa osaltansa eteenpäin ja uskon että koko eduskunta voi olla tätä tukemassa

se helpottaisi sitä että me pärjäämme tässä sähköisessä murroksessa ja sitten meillä on myös monipuolinen viestintäkenttä painetun sanan radion television ja tämän kehittyvän digitaalisen verkon kautta

kyllä me haluamme sitä ja on useita toimia jotka pitää tässä suhteessa tehdä alkaen öljypäästöjen vähentämisestä ja erittäin kovista normeista sillä puolella päätyen meriturvallisuuden parantamiseen maatalouden päästöjen vähentämiseen ja jota hän voi valita henkilö liike valentin tähän laivojen henkilöliikenteen harmaiden vesien ongelmaan

on siis paljon mitä voidaan tehdä mutta ei nyt ehdoin tahdoin pidä tehdä ratkaisuja joissa suomalaiset ovat suurin maksaja ja jotka johtavat täällä työpaikkamenetyksiin

eli tarvitaan myös sääntöjä joiden mukaan toimitaan ja aivan erityisesti tämä tietysti koskee merenkulkualaa ja muitakin liikennealoja

arvoisa puhemies

ensin päivän hyviin uutisiin joka on se että eduskuntaryhmien keskuudessa vallitsee hyvin suuri yksimielisyys siitä että yleisradion osalta meidän pitää huolehtia yleisradion toimintaedellytyksistä nykytasolla ja olla valmiit myös tämän mukaisesti huolehtimaan yleisradion rahoituksesta

se on tärkeä huoltovarmuustekijä ja sillä on totta kai myös merkitystä sille että meillä on suomalaista merimiesosaamista ja että tämä koko klusteri voi menestyä

arvoisa puhemies

siihen kuuluvat paitsi laivat myös laivanrakennus merenkulkualan osaaminen koulutus ja sitten kokonaisuudessaan arktisen yhteistyön mahdollisuudet

sitten toinen asia liittyy tämän lakiehdotuksen kyseenalaiseen puoleen

tämähän siis nyt tarkoittaa sitä että jatkossa tuotesijoittelu tulee lailliseksi eli tulemme tilanteeseen jossa erilaiset televisio ohjelmissa esiintyvät tuotteet ovat ne sitten juomia tai autoja tai muita välineitä ovat ostettavissa

tältä kannalta pidän hyvin epäonnistuneena että hallitus on omassa ohjelmassaan lähtenyt siitä että sillä on takataskussaan sellainen ajatus että tämän niin sanotun yhteiskuntasopimuksen kaatuessa merenkulkualaa rangaistaisiin merenkulkualan tukien leikkauksella

voi siis sanoa että sen turhempaa asiakirjaa kuin täällä on tänä keväänä kehyksiksi esitelty ei ole tällä vaalikaudella eduskuntaan tuotu

olisi ollut mahdollista reagoida siihen taloustilanteen muutokseen jonka olemme nähneet jo pitkän aikaa ja viimeistään tämän kevään kehyksen käsittelyn yhteydessä

toivon että tällaisia koplauksia ei tehtäisi ja täysin syyttömiä tahoja laitettaisi kärsimään ja lisäksi vielä aiheutettaisi kansantaloudelle tarpeetonta vahinkoa

on selvää että tässä on kaupallisia intressejä ja tätä voidaan käyttää bisneksen teon mahdollisuutena mutta yhtä selvää on että tämä tulee hämärtämään kansalaisten aitoa uskoa televisiosta tulevien ohjelmien totuudenmukaisuuteen kun rahalla voidaan ostaa tuotteiden näkyvyyttä

olemme siis saaneet teknisen hallituksen ilmeisesti vaalikauden loppuajaksi vanhat taulukot kaloreista vaikka ulkopuolinen maailma on pahasti muuttunut ja vaatisi uutta ajattelua

yleiskeskustelu päättyi

olisin toivonut että eduskunnan suuri enemmistö olisi tässä voinut varjella kulttuurin ja journalismin arvoja ja lähteä siitä että tällainen tuotesijoittelu on vahingollista ja niin suuressa rahapulassa suomen tasavalta ei ole että näitä paikkoja pitäisi televisiossa erikseen myydä

tänään ovat tulleet suorastaan järisyttävät uutiset kansantuotteen alkuvuoden kehityksestä

joten toivon että kun asiasta sitten lopullisia kantoja itse kukin kansanedustaja ottaa tämä kohta

em me siis suinkaan ole vielä ohitse talouden taantuman vaan olemme toisin kuin muut euroopan maat tilanteessa jossa talouden taantuma painaa edelleenkin päälle ja olemme hyvin epävarmassa näköalassa tulevaisuuden osalta

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi asumiskäsittelyssä sisällöltään heti lakiehdotukset aki odotusten näkökohta otettaisiin vakavasti huomioon

siksi että hallitus ei ole tehnyt uutta arviota tulopohjan osalta vaan pitäytyy jo aikaisemmin virheelliseksi todetuissa verojen alentamispäätöksissään

ilmeisesti valmistelussa on yritysverotukseen tällä kertaa tehtävä uusi veronalennus joka tulee aiheuttamaan satojen miljoonien aukon aikaisemman ison aukon levityksenä

tämä siis tarkoittaa että veropohjaa vaarannetaan ja sitä kautta luodaan koko ajan lisää kysyntää julkisten menojen leikkausehdotuksille

näistä mitä ollaan tekemässä puolestaan tärkeän puheenvuoron käytti sampo konsernin hallituksen puheenjohtaja björn wahlroos joka sanoi ääneen että pitää lopettaa tämä köyhien ja yksinhuoltajaperheiden tukeminen koska hehän ovat tämän finanssikriisin varsinaisia syypäitä

tämä oli mielestäni järisyttävä puheenvuoro senkin takia että koko maailman talousvaikeudet lähtivät liikkeelle näiden sijoituspankkiirien holtittomasta toiminnasta suuresta riskinotosta jonka kustannukset kannettiin veronmaksajien eteen

ja nyt kun sitten tätä on hoidettu miljardiluokan pankkitukiesityksillä eri maissa ja jouduttu tekemään erittäin suuri elvytysohjelma useimmissa maailman maissa ollaan tilanteessa että nämä samat pankkiirit tulevat vaatimaan sen sijaan että he kiittäisivät yhteiskuntaa pelastuksesta lisää veronalennuksia ja erikseen sitten syyllistetään ne väestöryhmät joilla ei ole mitään tekemistä tämän kriisin syntymisen kanssa

ei taatusti vaan tullaan kantamaan tämä veronalennuksista syntyvä leikkauslista julkisiin palveluihin terveydenhuoltoon vanhustenhoitoon kouluun päivähoitoon ja sosiaaliturvan puolelle

mielenkiintoinen teema otetaan hyvin lyhyt debatointi

luvattua elvytystä ei ole nähty

puhujalistaan

se on vakava ongelma ja tässä on syytä kyllä toimia tosi tarkalla ja harkitsevalla tavalla juuri sen takia että jos ajaudumme syvään velkaantumisen kierteeseen niin sen katkaiseminen voi olla vaikeata

mutta tässä ei nyt selviä ihan sillä että käyttää puheenvuoron ja sanoo että velkaantuminen on kauheata ja antaa ymmärtää että kun itse puhuu siitä niin muut eivät siitä välitä

siitähän käy ilmi että hallitus ei suinkaan ole vähentämässä velanottoa vaan on lisäämässä velan määrää uuden velan määrää tähän vuoteen nähden ja hyväksyy suuremman alijäämän budjetissa kuin mikä on tämän vuoden budjetti

tämä on todella merkittävä asia ei vain tuhansien tai kymmenientuhansien eikä satojentuhansien ihmisten elämän kannalta vaan miljoonien

ensimmäisen käsittelyn rangaistukset viidesosa joka koskee eduskunnan työ edustuksen muuttumista käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan ehdotus seitsemän kadota lakiehdotuksen

arvoisa puhemies

ja kun meillä on taipumus ottaa nämä viimeisen päälle niin se johtaa siihen että tämä on aito lisäkustannus omakotiasukkaille ja sitten kaiken lisäksi tämä nykymuodossaan se informaatio joka sieltä tulee ei ehkä tarkoita yhtään mitään suhteessa rakennuksen todelliseen energiankulutukseen koska se lasketaan keinotekoisilla kertoimilla joten se ei ole hyvä

käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kahdeksan karttalakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu yleiskeskustelun päätyä yltänyt rusko

olin hyvin pettynyt myös kun kuulin pääministerin suusta että hän on siis hyväksynyt nyt tämän ratkaisun että savonlinnan opettajakoulutus loppuu koska siinä kristallisoituu tämä hallituksen markkinalinja

käsittelyn ystävänpäivänä seitsemäs asian käsittely voidaan hallita valikoimien tu kuusi karta pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

kaikki nämä päätökset joihin ennen yhteiskunta on ottanut kantaa siirretään yhtiöille ja autonomisille yksiköille ja sanotaan että mitään ei voida tehdä mitään ei voida tehdä

nyt uskoo toisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan se päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

tulen sen verran keskustaa vastaan että sanon että olen aivan varma että jos varapuhemies pekkarinen olisi hallituksessa niin tätä päätöstä ei olisi hyväksytty tämä olisi ollut poliittisen vaikuttamisen asia tai jos varapuhemies pekkarinen olisi keskustan vaikkapa eduskuntaryhmän johdossa niin hän olisi sen verran pitänyt maakuntien kehityksen puolta että näin ei olisi tapahtunut

miksi näin

kun tämä kriisi sitten uhkasi pysäyttää koko maailmantalouden jouduttiin ensinnäkin antamaan mittava pankkituki monessa maassa ja toisekseen käynnistämään elvytys jotta talous ei pysähtynyt kokonaan

jos kasvua ei saada liikkeelle ja ihmisiä töihin ei tehdä niitä rakenneuudistuksia vaikkapa tämä rinteen malli ihmisten työllistämiseen käytetään työttömyysturvaa mieluummin aktivointiin ja työpaikkaan kuin maksetaan joutilaisuudesta jos näitä ei tehdä ei tehdä satsauksia myöskään investointipuolella niin sittenhän tämä kierre jatkuu ja siinä ei auta sitten käyttää näitä puheenvuoroja että velka on hirveätä ja kauheata

tätä laskua me parhaillaan maksamme tätä laskua joka tulee new yorkin suurten pankkiiriliikkeiden keinottelun tuloksena

mutta tästähän tulee tämä ihmisten kriittisyys hallintoa ja myös euroopan unionia kohtaan että tällaisia säännöksiä minusta enemmän kiusasäännöksiä kuin todellisuudessa ympäristönsuojelua tai energiatehokkuutta edistäviä säännöksiä kuin nyt näitä tehdään

nyt kysytään jokaiselta edustajalta ja jokaiselta puolueelta että mites tämä hoidetaan ja hyväksytäänkö tämä että velka alkaa uudelleen kasvaa velanotto

sdpn linja on tässä toinen

ymmärrän vielä että jäähalliin ja uimahalliin voidaan laittaa kyltti jos niitä myydään nimittäin niitä ei kovin usein myydä mutta kun sitten pannaan autotallit ja varastot omakotitalossa vielä tähän erilliseen hässäkkään niin tästä rahastaa muutama konsultti

sitten toinen asia joka liittyy tähän meidän uuteen keskustelukulttuuriimme jota en ole kyllä aikaisemmin tavannut ja joka on kyllä suoraan sanottuna enemmän kuin harmillista

miten voi olla mahdollista että puhutaan ihan muuta kuin mikä on papereista ilmenevää

ehkä se on tapa työllistää mutta mielestäni ei ole järkevä tapa työllistää

tästä huolimatta meidän keskustelukulttuuriimme on tullut uusi tapa että sanotaan ihan vain tuosta noin että sdp ottaisi enemmän velkaa

sasi unohtaa sen että jotta maailmantalouden pyörät saatiin pyörimään jouduttiin käyttämään satoja miljardeja euroja elvytykseen jotka valtiot joutuivat rahoittamaan velalla

mutta kun sdpn ehdotuksen lähtökohta oli nimenomaan että haluttiin ehdottomasti saada aikaan budjetti jossa otetaan vähemmän velkaa että se on reunaehto sille kuinka paljon rahaa voidaan käyttää niin sitten sanotaan siis ihan toisin kuin miten asiat ovat aivan toisin että otetaan enemmän velkaa

lisää avoimuutta parempaa säätelyä ja sitten pankit itse vastuuseen näistä riskeistä joita ne ottavat eikä niin että ne kannetaan täysin markkinatalouden pelisääntöjen vastaisesti veronmaksajien maksettavaksi

se on yksi niistä uudistuksista joita pidämme järkevinä ja jotka hyödyttävät sekä yhteiskuntaa yrittäjää että työttömiä näitä yrityksen ensimmäiseksi palkkaamia työntekijöitä

kyllä sen ymmärrän että voidaan asettaa kysymyksiä että vaikuttaako joku uudistus halutulla tavalla mikä on rinteen mallin tulos se on hyväksyttävää kuinka paljon vaikkapa homekoulujen korjaaminen työllistää siitäkin voidaan keskustella

sasi tulee puolustamaan vielä ennen juhannusta hallituksen uusia päätöksiä

mutta siitä ei pitäisi olla keskustelua mikä on selvästi numeroilla osoitettu hallituksen esitys tai sdpn esitys

tätä rahaa ei siis voi käyttää siihen että tulee tappiolla markkinoille ja sitä kautta syrjäyttää jonkun sellaisen joka toimii ilman tukia